minä toivoisin että nyt kun harmaasta taloudesta on meillä puhuttu vakavaan sävyyn jo pitkälti toistakymmentä vuotta niin kohta olisi edessä se vaihe jolloinka me pystyisimme keskustelemaan myös siitä mitenkä työntekijöiden oikeudet työntekijöiden mahdollisuus puolustaa omaa asemaansa kytkeytyvät yhteen sen kanssa että meillä tosiasiallisesti on mahdollisuus taistella harmaata taloutta vastaan ja pitää sitä kautta huolta veropohjastamme

ne kaksi perusoikeutta jotka tässä ovat ikään kuin vastakkain ovat toisaalta uskonnon ja omantunnonvapaus ja toisaalta sitten naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen

mutta muilta osin minä en ymmärrä tämän salin huolta eläköitymisiästä kun kuitenkin kaikki tilastot näyttävät että ihmisten keskimääräinen eläköitymisikä suomessa nousee nopeammin kuin me kymmenen vuotta sitten uskalsimme edes toivoa

näiden neljän vuoden aikana olen johdonmukaisesti kaihtanut kollegoiden arvostelua ja keskittynyt asiakysymyksiin

maanantaina tässä salissa nimittäin sosialidemokraattien kansanedustaja kari rajamäki esitti paperittomien terveydenhoitoa koskevaa esitystä pöydälle

uskonnon ja omantunnonvapaudessa perinteisesti ydinalueeksi on ajateltu henkilön oikeus uskoa ja harjoittaa uskontoaan ja tässä mielessä me emme ole siinä uskonnonvapauden ydinalueella

ne toimenpiteet joita ollaan jo nyt tehty jotka nyt ovat parhaillaan käynnissä tuntuvat riittävän siihen että prosessi on käynnissä koko ajan

no jos kuitenkin lähdettäisiin vielä tekemään uusia toimenpiteitä tässä tilanteessa eläköitymisiän nostamiseksi niin miksi kiinnittää huomiota ensisijaisesti siihen alaikärajaan joka on monella lailla ongelmallinen kun siellä on myös se yläikäraja

meillä voi olla rauhanturvaajaksi pestautuva henkilö joka ei halua kantaa asetta taikka elintarviketyöntekijä joka vastustaa gmo manipuloituja tuotteita ja hankkiutuu silti saarioiselle töihin

tai ehkä pöytäyksellä oli saavutettavissa kansalaisten arkeen jokin merkittävä parannus jotakin yhtä hienoa kuin maksuton hammashoito tai vapaa opiskeluoikeus

tämä tarkoittaa vain sitä että tämä kysymys on avoin tämä kysymys on sellainen johonka me tulemme törmäämään vielä monta kertaa ja jossa meidän täytyy sitä rajaa vetää ja jossa ei ole mitään yksiselitteistä auktoriteettia tai oikeaa vastausta siihen mihin kohtaan se laitetaan

edustaja rajamäki vain halusi lähes viimeisenä valtiopäivätekonaan estää paperittomia henkilöitä pääsemästä lääkäriin

oleellista kuitenkin on pohtia että mikä se oikea kohta sitten onkin se ei joudu ristiriitaan tämän aborttioikeuden kanssa

arvoisa puhemies

edustaja rajamäki on perustellut toimintaansa sillä että laki olisi heikosti valmisteltu ja sitä kohtaan on esitetty kritiikkiä

kokeneena poliitikkona hän tietää kyllä itse että oikeasti tästä ei ole kysymys

hän on itse äänestänyt vuosien mittaan kymmenien ehkä satojen huonommin valmisteltujen suurempia ihmisryhmiä koskettavien ja kansantaloudellisesti merkittävämpien lakien puolesta

ei tässä on kysymys pelosta pelosta maailman muuttumista vastaan pelosta että ihmiset eivät enää mahdu niihin kategorioihin joita itse on tottunut pitämään luonnollisina niin voimallisesta kaaoksen pelosta että se peittää alleen kunnian ja oikeudentunnon

koska tämän pykälän kohdalla keskustellaan myös parin seuraavankin asioista niin minä haluaisin lyhyesti kuvata sitä miten monimutkainen asia abortista säätäminen on